meksikon cancunin kokouksessa päästiin yhä lähemmäksi kansainvälistä ilmastosopimusta ja kioton pöytäkirjan jatkoa

olen myös huolissani ensi ja turvakotien liiton pidä kiinni hoitojärjestelmän päihdeäitien vapaaehtoisesta hoidosta

on todella tärkeätä suojella syntymättömiä lapsia alkoholin haitoilta ja eduskunta on vuodesta toiseen turvannut päihdeäitien pidä kiinni hoitojärjestelmän rahoituksen

kysyisin ministeri lehtomäeltä

toivon että kun valiokunta käsittelee turvakotien rahoituskysymystä ja tätä lakia otettaisiin käsittelyyn myös se miten voitaisiin jatkossa turvata päihdeäitien pidä kiinni hoito

yksi tärkeä esillä ollut aihe oli metsien rooli hiilinieluina ja luonnon monimuotoisuus

miten arvelisitte tulosta

paraneeko trooppisen metsäkadon torjunta

arvoisa puhemies

minä kiitän edustajatovereita erittäin hyvistä ja perusteellisista ja tietopohjaisista puheenvuoroista

aloitteessa huomioidaan erilaiset perheet monimuotoiset perheet ja se että perheillä on erilaisia elämäntilanteita

tuo edustaja mustajärven esille nostama esa lahtelan kirjallinen kysymys on kyllä todella oiva esimerkki siitä minkälaisia ongelmia voi tulla kun tämän harkinnanvaraisen toimeentulotuen jakoperusteet eivät ole niin tarkkaan määritellyt

näin ollen aloite lisää perheiden valinnanvapautta

itse asiassa on hienoa että tässä ta loudellisessa tilanteessa olemme pystyneet pitämään uusiutuvan energian tuet ja syöttötariffin tällä kohtuullisella tasolla mutta tietysti on ikävää se että olemme joutuneet nipistämään ja se nipistys on tehty lopettamalla kiinteän sähkön tuotantotuki

mielestäni edustaja kontula esitti aloitteessaan ja esittelypuheenvuorossaan erittäin hyvät perustelut aloitteen hyväksymisen puolesta

pidän itse keskeisen tärkeänä sitä että synnytyksestä toipuvalla äidillä tulee kuitenkin säilyä ensisijainen käyttöoikeus äitiysrahaan eli tämä lakialoite koskee vain tiettyjä poikkeustapauksia tapauksia joissa perhe itse tätä toivoo

iloista on kyllä se että suurin osa voi siirtyä syöttötariffijärjestelmään mutta tämä kaikkein pienin osa joka on pientuotantoa ei siihen mahdu kokorajojen takia

toki ongelmaa voi korjata myös korjaamalla itse tätä lakia harkinnanvaraisen toimeentulotuen jakoperusteista täsmentämällä sitä mutta toisaalta kun tiedetään miten niukkoja kuntien rahavarat ovat niin ehkä tällainen tietty korvamerkitty könttäsumma jota myös sitten kunnat voivat omalta osaltaan täydentää jos tarpeen on voisi edelleen edesauttaa asiaa

yksi mahdollisuus on hallitusohjelmassa mainittu sähkön nettomittaroinnin selvitys

eli jokainen asukas joka ostaa tuulimyllyn tai aurinkopaneelin ja on toisinaan yliomavarainen sähköntuotannon suhteen ja syöttäisi sitä verkkoon saisi sitten korvauksen tästä syöttämästään sähköstä

itse asiassa tämä liittyy hyvin vahvasti niihin älykkäisiin sähköverkkojärjestelmiin mistä edustaja jaskari hienosti puhui

taloudellisesti epävarmoina aikoina on erityisen tärkeää huolehtia koulutuksesta ja osaamisesta mutta kunnossa pitää silloin olla koko ketjun myös tiede tutkimus ja korkeakouluopetuksen

moni lapsisukupolvi on kasvanut ja kenties kärsinytkin siitä että on joutunut syrjäytymään harrastusten piiristä

ennaltaehkäisyhän on kuin laittaisi rahaa pankkiin

olisi todella toivottavaa että kunnissa ja sosiaalipalveluissa ja laajaltikin ymmärrettäisiin se että tulevaisuudessa saadaan valtavasti säästöjä kun mahdollisimman moni pelastetaan syrjäytymiseltä

vaikka silloin tehtiin joitakin poliittisia virhearviointejakin niin silti tämä tutkimukseen satsaaminen oli viisas valinta se nosti suomen

todellakin tähän esa lahtelan kirjalliseen kysymykseen on peruspalveluministeri soininvaarakin aikoinaan vastannut

kun toimeentulotukea uudistetaan tulee vakavasti harkittavaksi pitäisikö toimeentulotuen perusosasta irrottaa osa käytettäväksi ainoastaan lapsen tarpeisiin

leikkauksella on useita kielteisiä seurauksia

nostan tämän esiin siksi että mielestäni tämä tie ei ole järkevä ja jatkossa sopeutustoimia harkittaessa en haluaisi jatkaa tämänkaltaisia supistuksia

perustutkimuksessa on myös siemen johonkin uuteen ja yllättävään mitä me emme vielä tänä päivänä tiedä mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan

arvoisa puhemies

ja todellakin tämä tutkimusmäärärahojen väheneminen on valitettavaa senkin vuoksi että ne ovat jo ennestään niin vähäiset että niistä käyty kilpailu on kovaa

siinä mielessä tämä ei kohtele kaikkia kuntia aivan yhtä tasapuolisesti koska läheskään kaikissa kunnissa näitä yhteisöveroja ei ole ja joissakin kunnissa ne ovat toki romahtaneet

se tekee tutkijoille ja erityisesti professoreille valtavan määrän byrokratiaa näitten anomusten ja papereiden täyttämisessä ja silloin heidän ajankäyttönsä ei kulu siihen kaikkein olennaisimpaan eli tutkimustyöhön

arvoisa puhemies

onhan se hyvinvointipalvelujen turvaaminen viime kädessä toki valtion vastuulla mutta on vielä sekin seikka että kuntien palvelut myös työllistävät ihmisiä

täällä on paljon kiitelty mutta itse asiassa on syytä olla huolissaan siitä että suomen teknologian tason vaikka se onkin hyvä kehittyminen on kuitenkin kärsinyt siitä että meiltä puuttuvat omat laajat kotimarkkinat

olen tässä miettinyt kun nuorisotyöttömyyskin on niin hälyttävästi kasvanut kaksinkertaistunut itse asiassa viime vuoteen verrattuna että julkisen puolen olisi oikeastaan otettava vastuu ihan suoraan näitten nuorten työllistämisestä

tarvitaan pikaisesti uusiutuvan energian syöttötariffit ja tukea hajautetulle uusiutuvalle energialle

kunnat ovat tässä erittäin oiva vaihtoehto esimerkiksi viherpalveluun suurkeittiöihin vammaisten henkilöiden henkilökohtaisiksi avustajiksi ja niin edelleen

mielestäni tämä on vakava asia

eli siinä mielessä kuntien tukeminen myös palautuu takaisin

me tarvitsemme tukea tutkimukselle perustutkimukselle tuotekehitykselle riskirahaa pellepelottomille ja innovaatiotoimintaan enemmän paukkuja kaikkeen tällaiseen

yhdyn myös niihin näkemyksiin että lisäbudjetti työllistämistoimenpiteisiin voi tulla hyvinkin tarpeeseen jos nuorisotyöttömyys ja muukin työttömyys vielä edelleen räjähdysmäisesti tässä lähiviikkoina tulevina kuukausina kasvaa

tässä keskustelussa on selväksi käynyt se että valinnanvapauden hyvä toteuttaminen on keskeisessä asemassa että ihmiselle saadaan turvattua hyvät lähihoivapalvelut

tulin vielä tänne pönttöön kiittämään edustajatovereita hyvistä puheenvuoroista

parhaimmillaan saamme uusia kotimaisia hoiva alan pienyrityksiä mutta huonoimmillaan multikansalliset yritykset valtaavat markkinat ja vievät voitot veroparatiiseihin

hallituksen esityksessä valtiokonttori tarjoaisi yhteisesti kehitettyjä sähköisiä tukipalveluja koko julkiselle hallinnolle eli valtion ja kunnan viranomaisille

edustajat sarkomaa ja keränen käyttivät hyvät asiantuntevat puheenvuorot kuten myös edustajat nurminen ja mäkisalo ropponen jotka muistuttivat erityisesti muistisairaiden aseman tärkeydestä ja siitä että hyvään hoivaan kuuluu inhimillisyys ja ihmisarvot ja että me tarvitsemme myös itsemääräämisoikeuksien parantamisen kaikkien henkilöiden osalta kuten sosiaali ja terveydenhuoltolain uudistus viime kaudella olisi tarkoittanutkin

sinänsä lähtökohtaisesti ihan hyvä ajatus sillä samassa kunnassa tai samassa terveyspiirissä saattaa olla erilaisia tietojärjestelmiä jotka eivät ole yhdistettävissä eivät keskustele keskenään

arvoisa puhemies

pääministeri sipilä totesi avauspuheenvuorossaan myös että yhteensopivat tietojärjestelmät ovat olennainen ja keskeinen osa uudistusta ja näinhän onkin

sen vuoksi on erittäin tärkeää saada tietojärjestelmät yhteensopiviksi sillä se jos mikä tehostaa kunnallisia palveluita

esittelen tässä naisverkoston yhteisen aloitteen jossa ehdotetaan korotusta äitiysavustukseen käytettävään määrärahaan

mutta iloinen asia on se kuten edustaja sarkomaakin muistutti että tämän lain myötä meillä on mahdollisuus vihdoinkin ratifioida ykn vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus

karkea esimerkki olisi esimerkiksi se tällaistakin tapahtuu kunnallisella puolella että eräs henkilö saattaa tulostaa tietoja jotka kuljetetaan jollekin toiselle henkilölle joka taas sitten omassa pisteessään naputtaa niitä koneeseen toiseen tietojärjestelmään

meillähän on esimerkiksi viime kaudelta jo voimassa oleva päätös kansallisesta palveluväylästä joka olisi viron mallin mukainen x road tyyppinen järjestelmä

äitiyspakkaus on tärkeä lapsiperheiden etuus joka auttaa vauvaperheitä arjessa

haastavaahan tämä toki on

yksi hyvä näkökohta tässä on toki ympäristö

ympäristö hyötyy aina siitä että sähköisiä palveluita on tarjolla ja liikkumistarve vähenee

naisverkoston mielestä pakkauksessa olevien tuotteiden laadun ja kotimaisuuden kannalta on parempi korottaa äitiysavustukseen käytettävää summaa vastaamaan kuluttajahintojen nousua

mutta siitä voimme olla iloisia että olemme halunneet kuitenkin saattaa lainsäädännön sopimuksen tasolle ennen kuin ratifiointi on viety loppuun asti

näin turvataan äitiyspakkauksen monipuolisuus ja hyödyllisyys sekä tuetaan suomalaista yrittäjyyttä sekä työllisyyttä

se mahdollistaa vammaisten henkilöiden osallisuuden heitä koskevissa päätöksissä

hankinnassa kela pyrkii lähtökohtaisesti varmistamaan sen että tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita pienten lasten käyttöön ja että niiden valmistamisessa kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia

arvoisa puhemies

esteettömyyttä ja saavutettavuutta korostetaan myös sopimuksessa ja itse asiassa niitä korostetaan sillä tavalla että ne tuovat suomenkin käytäntöön uusia oikeuksia ja mahdollisuuksia parantaa esteettömyyttä

arvoisa puhemies

myös monella lomautetulla voi joka tapauksessa olla edessään työttömyysjakso joten on hyvä että on mahdollisuus päästä työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin jo lomautuksen aikana

ravinnepäästöjen vähentäminen on keskeistä erityisesti ravinteiden tehokas kierrättäminen maataloudessa ja myös pohjavesien suojelu on merkityksellistä

koulutus kuuluu jokaiselle sitä haluavalle

hallituksen budjettiesitykseen lisäys ei kuitenkaan päätynyt

arvoisa puhemies

yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyy myös kansainvälinen seuranta ja tässä myös kansalaisjärjestöt tulevat tekemään rinnakkaisraportit

itse asiassa kun komissaari olli rehn oli valtiovarainvaliokunnan kuultavana hän oli huolissaan suomen talouden tilasta mutta erityisesti hän korosti rakennepaketin toteuttamisen tärkeyttä ja toimenpiteiden nopeaa eteenpäinviemistä jotta pysymme vakaus ja kasvusopimuksessa

meillä myös kansallisen täytäntöönpanon seurannassa ovat eduskunnan oikeusasiamies ja ihmisoikeuskeskus mukana joten voimme varmistua että vammaisten osalta ihmisoikeudet vahvemmin toteutuvat kun saamme sopimuksen ratifioitua

ilmastonmuutoksen torjunta tuottaa haasteita ja mahdollisuuksia työvoimapolitiikalle ja työvoimapoliittiselle koulutukselle

syntyy paljon uusia viherkaulustyöpaikkoja esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa ja tuotekehityksessä mutta joiltakin rakennemuutosaloilta kuten metsäteollisuuden paperintuotannosta niitä häviää

yksi parhaista konkreettisista toimista on työttömyysturvan suojaosa jonka turvin työtön voi ottaa vastaan lyhyenkin työn ilman että tuet heti leikkautuvat ja tämä on mitä parhain tapa edistää työllisyyttä ja vähentää köyhyyttä

nimittäin he leikkaavat erittäin rankasti kehitysavusta

en voi ymmärtää saati kannattaa sitä että maailman kaikkein köyhimmiltä ja nälkää näkeviltä ihmisiltä leikataan

tarvitaan lisää lämpöpumppujen asentajia tuulivoima asiantuntijoita energianeuvojia ja niin edelleen

ja nyt kun vielä tämä viimeinen loppusilaus itsemääräämisoikeus kehitysvammaisten henkilöiden osalta saadaan kuntoon niin voimme saattaa sopimuksen ihan lopullisesti voimaan

kiitos

se lisää työtehoa positiivisessa mielessä ja koituu siten myös työnantajan eduksi

arvoisa puhemies

muun muassa uusiutuvaa energiaa edistetään kiitettävästi mikä myös edistää työllisyyttä mutta samalla kun edistetään työllisyyttä tulee tarve ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta

me tarvitsemme metsäkoneenkuljettajia lämpöpumppujen asentajia asiantuntijoita neuvontapalveluihin tuulivoimaloiden asentajia ja operaattoreita

kysyisinkin nyt onko hallituksessa jo mietitty näitä koulutuspolitiikan tarvitsemia lisäresursseja ja lisäopetuspaikkoja sopeuttamaan ilmastostrategian tavoitteet uusiutuvan energian edistämisen suhteen

arvoisa puhemies

esityksen tavoitteena on tehostaa työsuojeluviranomaisen valvontaa ja yhteistyötä verohallinnon eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten kanssa

arvoisa puhemies

riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on käynnistetty vähäarvoisen kalan käytön edistämistä koskeva pilottihanke pohjoisella saaristomerellä ja suomenlahdella

kalamateriaalin hyödyntämistä testataan bioenergia eläinrehu ja elintarvikekäytössä

eri työpaikoissa kiertävät työsuojeluviranomaiset tekevät havaintoja epäilyttävästä toiminnasta ja nyt heidän on entistä helpompi vahvistaa epäilyt nopeasti

lakiesitys myös osaltaan varmistaa sitä että eläkevakuuttamisessa olevat mahdolliset laiminlyönnit tulevat ilmi ja työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan

harmaa talous tarkoittaa liike tai yritystoimintaa josta ei suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja esimerkiksi ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturva ja eläkemaksuja

toinen tärkeä vesiensuojelulisäys on määräraha vesistö ja vesihuoltotoimenpiteiden avustuksiin tai valtion työnä

kirjanpitoa ei pidetä ja jos pidetään myyntilaskuja ei tuoda kirjanpitoon tai toisaalta kirjanpitoon viedään kuittikaupoista saatuja tekaistuja ostolaskuja

rahoilla kustannetaan muun muassa seudullisia yhdysvesijohto ja siirtoviemärihankkeita

arvoisa puhemies

sipoonkorven kansallispuisto pääkaupunkiseudun itäiseksi keuhkoksi ja selkämeren aavan meren kansallispuisto joka turvaa itämeren luonnon monimuotoisuutta

tässä kelan valtuutettujen kertomuksessa on tärkeää tietoa kelan roolista sekä merkittävistä sosiaalituista ja niiden riittävyydestä

jokainen työntekijä tarvitaan eikä luontotaloistakaan voi säästää

viime vuoden maaliskuussa astui voimaan takuueläke joka parantaa köyhimpien eläkeläisten toimeentuloa